on tietysti totta että pahempi ongelma ovat ne enemmän alkoholia nauttineet mutta minä uskon että jos tämä ed

hemmilän aloite toteutuu niin silloin myös kynnys yleensä käyttää alkoholia liikenteessä vähenee ja myöskin nämä törkeät rattijuoppoustapaukset vähenevät

olen tämän vaalikauden aikana tehnyt saman suuntaisen aloitteen kuin ed

en tiedä poliisimiehet voisivat käytännössä osoittaa onko tämä rikesakko semmoinen joustava menettely vähäisellä byrokratialla mutta kuitenkin selkeä sanktio alkoholista liikenteessä

arvoisa puhemies

hemmilän aloite johtaisi vielä näillä valtiopäivillä hallituksen esitykseen oikeusministerin toimesta ja lainsäädäntöön mahdollisimman pikaisesti

hallitus alkoholirikoksia koskevan säännöstön muuttamisesta antamassaan esityksessä on halunnut saada aikaan tervettä alkoholipolitiikkaa ja estää rikollisuutta ja näin ollen minäkin tulen äänestämään ilman muuta hallituksen esityksen ja siitä annetun mietinnön puolesta aikanansa

se on mielikuvamainonta joka vaikuttaa piilotajuisesti ja aivan kuten täällä eräs edustaja sanoi osoittaa sen että alkoholinkäyttö on jotenkin hyväksyttävää

jos kotona halutaan kasvattaa raittiuteen vielä on niitäkin koteja vaikka hyvin monet kodit ovat tässä asiassa herpaantuneet siitä mitä vuosikymmeniä sitten on ollut tilanne niin silloin alkoholimainonta antaa väärän signaalin jotenka alkoholimainonta pitäisi kaikissa muodoissaan kieltää

vaikkapa nyt koulujenpäättymisbileissä joissa nuoret viettivät aikaansa oli paljon alkoholi mukana ja monet jotka sitten näitä jälkiä siivosivat joutuivat miettimään miksi näin

edustaja auto

arvoisa puhemies

petri salo toi esille harkittavissa juuri tämä poliisin rangaistusvaatimus jonka voisi toteuttaa kevyesti paikalla kun todetaan tämä alkoholimäärä veressä

vaikka viime vuoden viljasato oli hyvä meillä suomessa on tosiasia se että me olemme erittäin paljon ulkomailta tuotavan leipäviljan varassa

ja jos ulkomailta tuontia ei voitaisi saada niin meillä hyvin helposti oltaisiin sen todellisuuden edessä mikä ruuan puute tältä osin olisi

korkeintaan voi sanoa että ajakaa turvallisesti jättäkää alkoholi pois kokonaan mutta se ei johda sen enempään

suomi on ainut maa missä on viljan varmuusvarastointia mutta meillä tulisi olla niin kuin vanha talonpoikainen viisaus jonka isäni syntymäkodissa opetti

arvoisa puhemies

salon esille tuoma vaihtoehto se olisi ilmeisen joustava mutta kuitenkin selvä sanktio mahdollisimman vähällä byrokratialla

hevostalous on kiinteä osa tämän päivän maaseutuyrittämistä ja silloin hallituksen esitys on aivan luonnollinen osa ja tällä tavalla tulee edetä tuon yrittäjyyden puolesta

sen takia meidän tulee pitää huolta siitä että meillä on maatalous joka tuottaa elintarvikkeet tälle kansalle

anneli kiljunen toi esille meidän täytyy kiinnittää huomiota myös maatalouslomittajien työssäjaksamiseen erittäin vaativaan osaamiseen jota tämä työ vaatii

hallituksen esitys on aivan oikea tässä asiassa

tämän vuoksi meidän on pidettävä huolta että meillä on todella oma vara vieraanvara jotta me voisimme täältä toimittaa muualle ja vielä niin että se todella riittää tämä jäämisen vara

edelleen näen että meidän tulee pitää huolta myös karjan rehusta ja myös tämän varmuusvarastointiin tulee kiinnittää huomiota

siksi suomalainen maatalous on asia jota on puolustettava

nämä kaikki ovat perusasioita

huonompanakin satovuonna saadaan kuitenkin sen verran vihreää että karjan kanssa voidaan mennä eteenpäin

ajattelen sitä että jos tulisi jotain irrationaalisia ilmastonmuutoksia näitä muita kuin mitä kööpenhaminan ilmastokokous pohtii

arvoisa puhemies

kärkkäinen toi tärkeän asian esille terveyskeskusten palvelut

arvoisa puhemies

metsätalouden osalta kiinnittäisin huomiota myös nuorten metsien ensiharvennuksiin kemera rahoitukseen siihen että me saisimme myös sitä kautta metsät kasvaviksi ja riittävästi bioenergian raaka ainetta

kotipaikkakunnallani haapamäellä ei ole vakinaista terveyskeskuslääkäriä ollut pitkään aikaan ja sijaisiakaan ei ole käytännössä ollut

elikkä tämä on yksi esimerkki monen muun tapauksen ohella siitä että terveysasemat eivät voi palvella täysitehoisesti kun on lääkärivajetta

minusta on käsittämätöntä että me suomessa elämme tilanteessa jollainen on ollut toistasataa vuotta sitten että me joudumme kokemaan aivan todellista petovaaraa maaseudulla

haluan kantaa huolta myös lääkärien yöpäivystyksistä ja viikonloppupäivystyksistä

järkyttävästi nuoriso vieraantuu luonnosta ja mikä pahinta tulevat metsänomistajasukupolvet eivät tunne välttämättä niitä metsiä joitten omistajia he ovat muutaman vuoden vuosikymmenten päästä

karhulle lakialoitteesta käytävään keskusteluun viitaten toisin esille sen että poliisi kuitenkin suorittaa tätä valvontaa ja hämmästyksekseni olen huomannut että poliisilla on voimavaroja ainakin keski suomessa ihan tarpeellisessa riittävässä määrin näin katson olla tuolla liikenteessä valvomassa koska rattijuoppoja saadaan kiinni ja silloin juuri näiden kohdalla jotka ovat lievässä päihtymyksessä liikenteessä ei poliisi voi tällä hetkellä tehdä mitään

tämä on minusta liian kauas tapahtuvaa keskittymistä

kun samaan aikaan pienemmillä paikkakunnilla myös ambulanssitoiminta uhkaa kannattamattomana loppua niin tilanne on ongelmallinen

on sanottu että lääkärien yöpäivystykset voivat etääntyä kun on sairaankuljetus mutta jos sairaankuljetuskin keskittyy liiaksi eikä yöaikaan ole tavoitettavissa sieltä läheltä omasta kotikunnasta edes ambulanssia niin silloin on todella ongelma

samoin näkisin että ambulansseja pitäisi olla myös yöaikaan riittävästi

pedoilla on jalat ne eivät kauan sillä tontilla pysy mihinkä ne on siirretty ja näin ollen täysin piittaamatta kansalaisten perustuslain takaamasta oikeudesta fyysiseen turvallisuuteen meille on tuotu suurpetojen karhujen kokoisia petoja maisemiin ja ne ovat vaaratekijä

se tuntemus mitä minulla on osoittaa sen että muun muassa keski suomessa kotiseudullani mistä myöskin kuljetetaan potilaita pirkanmaan puolelle aamuyön tunteina kaikki ambulanssit ovat yleensä menossa

sillä voi olla haittavaikutus nopealle saatavuudelle

minusta pitäisikin päästä siihen että tämä petovaara eliminoitaisiin eikä tulisi petovahinkokustannuksia ja ihmisillä ja kotieläimillä ja tuotantoeläimillä olisi myös turvallista kaikkialla

tuon esille myös sen että hallituksen budjetissa hoito ja hoivatyöhön on haluttu panostaa mutta on yhä lisääntyvämmästä haastavammasta asiasta kyse johonka tarvitaan myöskin jatkossa lisää voimavaroja

omaishoitajat ovat se voimavara jota ilman ei hyvää hoitoa olisi tässä määrin saatavissa

siksi arvostan omaishoitajien työtä ja siihen pitäisi myöskin yhteiskunnan osoittaa riittävää taloudellista panostusta mutta myöskin kantaa huolta siitä että omaishoitajat jaksavat tehtävässään

pitäisi voida vaikuttaa ennalta ehkäisevästi niin paljon kuin voidaan

kuusisto toi juuri nämä nuorten kysymykset nuorten syrjäytymisen estämisen esille

sivistysvaliokuntahan tämän vuoden aikana on tehnyt paljon töitä nuorten syrjäytymisen estämiseksi mutta tähän tulisi voida kaikki panostukset jatkossakin tehdä

huoli viime sotien veteraanien asioista ei saa vaieta eduskunnassa niin kauan kuin yksikin viime sotien veteraani on vielä keskuudessamme samoin sotainvalidit lotat myös kotirintamalotat

on muistettava että aikanaan nuoret naiset kuten oma äitinikin olivat vuosikausia kotirintamalottana isänmaan eteen mutta näistä ei ole minkäänlaista eläkettä tullut

ei hän tietysti sitä kaipaakaan mutta hyvä olisi että yhteiskunta arvostaisi tuota naisten erittäin arvokasta ja viime sotien aikana välttämätöntä työtä myös näin jälkikäteen kenellekä se vielä voidaan tehdä

arvoisa puhemies

samoin lukuisat kerrat on tuotu esille sitä että on vielä heitä jotka eivät ole saaneet veteraanitunnusta ja kokevat että heille tämä kuuluisi

toivon että voitaisiin avata veteraanitunnusten myöntäminen selvittää kysymys onko niille ihmisille jotka haluavat saada veteraanitunnuksen perusteita myöntää jotta kenellekään ei jäisi epäselväksi mitenkä oikeus hänen kohdallaan voisi toteutua

kun tätä on anottava kuinka todella pidetään huoli että kaikki ne jotka ovat tähän oikeutettuja myös tulevat anomuksen jättämään

pelkään että on paljon henkilöitä jotka eri syistä terveydentilan korkean iän vuoksi tai puhtaasti tahtotilan puuttumisen vuoksi eivät välttämättä tätä oikeutettua takuueläkettä tule hakemaan

toivon että tähän osoitettaisiin eri tehtävissä oleville niin paljon kehotusta ja myöskin voimavaroja että kaikki takuueläkkeeseen oikeutetut tulisivat sitä todella anomaan ja saamaan sen mitä hallitus varsin myönteisellä tavoitteellaan on halunnut eläkeläisille antaa

arvoisa puhemies

haluan tuoda esille sen että suomessa pitää olla taloudellista jaettavaa

silloin kun ihmisillä on työtä syntyy tuloja ja tämä tulorakenne hyödyttää paitsi asianomaista itseään myös kotipaikkakuntaa kuntaa ja seurakuntaa ja sitten jos tuloja on enemmän myöskin valtiota

pitäisi mahdollisimman hyvin muistaa tämä yhtälö että aina kun jotain tekee niin jotain saa ja sillä tavalla auttaa yhteiskunnallisia ratkaisuja niin että on hyvä työllisyys ihmisillä töitä töistä tuloja

kun tämä verohuojennus joka saatiin vanhasen toisen hallituksen aikana poistui vuodenvaihteessa puukaupat sitten hiljenivät

täällä ed

tällä voi olla maaseudulla vaikutus työllisyyteen koneyrittäjien ja kuljetusyrittäjien toimeentuloon sahojen puunsaantiin ja yleensä teollisuuden ja jopa metsäenergian raaka aineen saantiin

varmasti meidän tulisi entistä enemmän yhteiskunnassa etsiä myös ratkaisuja joilla voimme tarjota vaihtoehdon yksityisautoilulle

se on julkisen liikenteen toimivuuden kehittäminen siten että siellä missä julkisen liikenteen käyttäminen on mahdollista ja sitä aktiivisesti haluttaisiin käyttää sitä voitaisiin käyttää

haluaisin tuoda suomen taloudellisena voimavarana ja mahdollisuutena esille myös bioenergian ja tällä kertaa alleviivaisin biodieseliä

biodieseliä voidaan valmistaa hyvin paljon myös sellaisesta puuraaka aineesta metsäenergiasta joka ei käy ainespuuksi ei välttämättä paperiteollisuudelle selluteollisuudelle

on hyvin keskeistä että pyritään ennalta ehkäisemään sairauksia niin tärkeää kuin niitten hoitaminenkin sairauksien tullessa on mutta ennaltaehkäisy on kaikkein taloudellisinta inhimillisesti kaikkein parasta koska se lisää työhyvinvointia ja myös auttaa osaltaan työssäjaksamista mahdollisimman pitkään

biodieselissä suomi voisi metsäperäisen biodieselin ansiosta olla myöskin viejä

arvoisa puhemies

mahdollisuudet ovat monet

kun on tuloja silloin on jaettavaa

siksi olisi todella helpointa että koko alkoholimainonta olisi eri muodoissaan täysin kiellettyä

sitten käytännön tilanteissa koen että nyt hallituksen esityksen kautta me annamme virkavallalle ne työvälineet joita on jo pitkään näissä asioissa kaivattu ja tässä suhteessa on oikean suuntaisesta kehityksestä

kyse

edustajat paasio ja kuoppa toivat esille hyvän näkökohdan siitä että jos auto on seisonnassa niin todellakin nämä hallinnointikulut helposti muodostuvat samaksi kuin mitä tulisi säästöä siitä mitä seisonta ajasta saa

tietysti se riippuu seisonta ajan pituudesta mutta muun muassa tästä syystä peräkärryn vetoautoa en ole pannut seisontaan koska hallintokulujen määrä on suhteessa siihen säästöön merkittävä ja tässä sitten menettää omaa aikaa ja byrokratiaa

arvoisa puhemies

tahtotila puolustaa koko maata mistä seuraa yleinen asevelvollisuus ja edelleen sen edellyttämä varuskuntarakenne

sen takia on substanssien substanssi että me pidämme tinkimättömästi kiinni yleisestä asevelvollisuudesta laajasta reservistä ja koko maan puolustuksesta

arvoisa puhemies

suomalainen puolustusteollisuus sen toimintaedellytykset niin kotimaan hankinnoin kuin ennen kaikkea myöskin vientimarkkinakysymysten osalta tulee turvata

vaaratilanteita on vesillä liikkuessa hyvin paljon

siellä voi hukkua

vesillä on myös muita kuin veneilijöitä on uimareita sukeltajia

on toki olemassa monia muitakin uhkakuvia kuin sotilaalliset mutta nyt käsiteltävänä olevassa aihepiirissä me erityisesti voimme tarkastella näitä

aivan pelolla ajattelen esimerkiksi keuruun kaupungin keskustassa olevaa lapinsalmea tarhianjärven ja keurusselän välissä jossa molemmin puolin tarhianjärveä on uimaranta

sasi äsken erinomaisen hyvin toi esille sen kuinka ulkopoliittisissa arvioinneissa vastuulliset henkilöt ja asiantuntijat ovat täydellisesti erehtyneet niin sitäkin enemmän meidän tulee tietää se että meillä tulee olla oma itsenäinen uskottava maanpuolustus kaikissa olosuhteissa

siitä kapeasta salmesta kohauttaa sellaisilla nopeuksilla veneitä kuin nykyajan veneillä pääsee teknisesti ja on aivan onnenkantamoista ollut että onnettomuuksia ei ole tuossa näistä syistä tapahtunut

sitä ei voida luoda hetkessä

uskon että vaikka poliisin valvontaresurssit ovat rajalliset niitä kuitenkin on ja haluan luottaa siihen että kansa on lainkuuliaista kun on tieto siitä että on rajoitukset alkoholin nauttimiselle